yhteiskunnan kannalta on myös myönteistä että taksien nopea vaihtoväli nuorentaa välillisesti suomen autokantaa ja tuo liikenteeseen turvallisuudeltaan korkeatasoisia ja vähäpäästöisempiäkin autoja

siksi on syytä epävarmassa tilanteessa odottaa että tilanne rauhoittuu ja kun olemme saaneet riittävän varmuuden toteuttaa merkittävät uudistukset joiden tavoitteena pitää olla edelleen se että työllistäminen kannattaa työnteko kannattaa yritysten kannattaa perustaa pääkonttorinsa ja pitää työpaikkansa suomessa

mitä tulee esteettömiin ajoneuvoihin tilatakseihin niin niitä koskeviin verotukiin ei esitetä muutoksia vaan ne säilytetään tasolla jonka verojaostovaliokunta on aikaisemmin niille määritellyt

tämä on uskoakseni toivon ainakin että se on myös sosialidemokraattien tavoite

arvoisa puhemies

valiokunta puoltaa yksimielisesti näitä esityksiä joita äsken kuvasin

tässä on kuitenkin ilmeisesti vielä hiomisvaiheessa oleva keskustan vastalause joka ei sinällään ymmärtääkseni koske tätä veroa vaan liikenne ja taksipolitiikkaa vähän eri näkökulmasta

suomalaisen työmiehen ja työnaisen palkkaa ei pidä kohtuuttomasti leikata näillä sdpn esittämillä veronkorotuksilla

holtittomiin palkanleikkauksiin ei pidä mennä

kokoomus haluaa että suomalainen sairaanhoitaja metallimies eläkeläinen saavat palkastaan ja eläkkeestään kohtuullisen osuuden myös perheensä ja omaan käyttöön

ja on ollut oikein että ruuan arvonlisäveroa on alennettu

näin kuitenkin tosiasiassa kävisi ellei pallastunturin nykyhotellia ajanmukaistettaisi ja sallittaisi sen parannukset

uskon että se on myös pallaksen vetovoiman salaisuus ja tämän varmasti myös matkailuyrittäjät alueella tietävät

tätä on myös tarpeen seurata ja katsoa että tämä tapahtuu ympäristöä säästävästi

mitä eläkeindekseihin tulee niin kokoomus ei ollut niitä puolueita jotka lupailivat ennen viime vaaleja taitetusta indeksistä luopumista

sen sijaan lupasimme että indeksejä tarkastellaan ja näinhän myös sata komiteassa on tehty

ja monista syistä niin kuin ed

heinäluomakin tietää ay liikkeen läsnä ollessa tuo sata komitea ei aivan täyttänyt kaikkia toiveita joita sille asetettiin mutta eläkeläisten indekseihin on saatu aikaan merkittävä parannus

nyt tämän taantuman seurauksena eläkeindeksien johdosta eläkeläisten ansiot olisivat merkittävällä tavalla alentuneet ellei tämä hallitus olisi tehnyt poikkeuksellista lakia joka muutti indeksejä niin että indeksit eivät leikkaa eläkeläisten ansiotasoa

ankaroittamisperusteen osalta zyskowiczin tulkinta oli näkemykseni ja valiokunnan verojaoston näkemyksen mukaan väärä

tässä nimenomaisesti on tarkoitus se että rikosoikeudellinen seuraamus ankaroituu

tästä zyskowiczin ansiokkaasta puheenvuorosta jäi mainitsematta se että jatkossakin rikosprosessin yhteydessä määrätään vahingonkor vaus jolle tulee myös viivästysseuraamus näille jälkiveroille jotka luonnollisesti myös tulevat maksuun ja tuon vahingonkorvauksen viivästyskorkohan on joidenkin mielestä sekin rangaistusluontoinen

heinäluoma nyt muistaa väärin

sen verran luotan entiseen valtiovarainministeriin että ei heinäluoma eikä kukaan muukaan ole voinut ymmärtää kokoomuksen vaaliohjelmaa siten

enkä myöskään usko siihen että hän pahantahtoisuuttaan tulkitsisi tuota kirjausta meidän vaaliohjelmassamme niin että taitetusta indeksistä oltaisiin luopumassa

kyllä kai voidaan sanoa että rangaistus se on sekin

minä olen kuitenkin ollut tuota ohjelmaa tekemässä ja uskon sen kohtalaisen hyvin muistavani tältä osin

mutta on myös ilo todeta ed

olen pitkään puhunut sen puolesta että myös isille tulisi parempi oikeus jäädä kotiin hoitamaan lapsia jos perhe niin ratkaisee

nykyinen hallintomalli järjestelmä suomessa on mielestäni aikansa elänyt

monelta osin kyse ei ole vain lastenhoidosta ja lapsen edusta perheen tilanteesta vaan uskon että tuolla kysymyksellä on laajemminkin tasa arvon kannalta merkitystä ja lopulta vaikutusta myös työolosuhteisiin ja työpaikoilla tapahtuvaan palkkakehitykseen sukupuolten välillä

meillä on kuntia seutukuntia maakuntia läänejä ja valtion keskushallintoa ja näihin kaikkiin sisältyy paljon päällekkäisyyttä

näkisin että tulevaisuudessa järjestelmän tulisi rakentua kahden navan valtion keskushallinnon ja kuntien itsehallinnon välille

jos tässä välissä tarvitaan maakuntaliittoja niin kun täällä keskustelussa on tullut esiin niiden määrä näkisin että nykyinen jako ja määrä kuitenkin ovat oikeanlaiset mutta sikäli kuin ajatuksia maakuntien yhdistämisestä on esitetty niin toivotan sekä pirkanmaalaiset että varsinaissuomalaiset tervetulleiksi asioimaan poriin

edustaja kantola puhui viisaita kun totesi että jos jotain säädetään pieleen ja näin todetaan jälkeenpäin niin tällaiset pieleen menneet säädökset on syytä korjata

tässä aiemmassa keskustelussa on viitattu siihen että seuranta on hyvin tärkeää jotta käy ilmi onko joku kohta pielessä vai ei

salin vasemmalla laidalla ei uskota siihen että yrittäjät tai markkinatalous ylipäätään voisi toimia vastuullisesti

ylipäätään on viisasta katsoa aiemmin tehtyjä ratkaisuja mikäli ne tulevat esiin uudessa valossa

olen varma siitä että vastuullinen yrittäjä ymmärtää sen että myös pallaksen ainutlaatuisuus on sen keskeinen vetovoimatekijä

mutta en missään nimessä usko että se on tarkoitus eikä minusta sellainen keskustelun sävy olisi ollut asianmukaista tuossa aiemmassakaan vaiheessa

tämä esitys tai itse asiassa nämä muutokset joita valtiovarainvaliokunta on esittänyt tehtäväksi ovat osin ristiriidassa hallitusohjelman kanssa

sikäli kun matkailijat haluavat golfia tai rockn rollia he varmasti löytävät toisen kohteen lähialueiltakin ja ne jotka ymmärtävät tämän ainutlaatuisuuden päälle varmasti jatkossakin valitsevat pallaksen

kuitenkin kuntaministeri ja valtiovarainministeri ovat hyväksyneet sen että kunnille ei kompensoida sitä yhteisöveroalenemaa joka aiheutuu tästä yhteisövero osuudesta

mitä sitten tulee kansallispuistorakentamiseen muutoin niin hallitus nimenomaan on kirjannut että tämä laki ei ole ennakkoratkaisu vaan yksittäinen ratkaisu yksittäisten ongelmien purkamiseksi

näin tapahtuu siitä syystä että kunnat joka tapauksessa hyötyvät toisen menettelyn kautta eli heille tämä ratkaisu kokonaisuudessaan on edullinen

tämä hetemäen työryhmän pohdinta on ainakin hallituksen piirissä tulkittu sen kokonaisuuden avoimeksi pohdinnaksi joka tulee mutta ei sen myöhemmän kokonaisuuden pohjan arvioinnin ja myöhemmin tehtävien ratkaisujen perusteella pidä lopettaa ajatustyötä ja uudistuksia useaksi vuodeksi

tämä on tervettä järkeä ja toivon että vaikka täällä on esitetty jopa sellaista ettei pitäisi katsoa tulevaisuuteen ja varautua tulevaisuuden muuttumiseen niin kyllä toivon että se terveen järjen käyttö on sallittua myös kansanedustajille myös tulevaisuudessa

todella kiire tämän asian päälle syntyi tuon kesäisen korkeimman oikeuden ratkaisun perusteella jossa todettiin että mikä tahansa veronkorotus asian käsittelystä

päätös veronkorotusasiassa estää myöhemmän oikeudenkäynnin

tästä johtuen nimenomaan nämä parisensataa vireillä olevaa verorikosjuttua mahdollisesti joudutaan perumaan edustaja zyskowicz

sen sijaan tällä pidennetään työuria

tämä on selkeä parannus tähän nykyiseen järjestelmään nimenomaan työurien pidentämisen kannalta

nimittäin on mahdollista että tuo oikeustila esimerkiksi korkeimman oikeuden uuden ratkaisun myötä muuttuu tai euroopan ihmisoikeustuomioistuin ottaa uuden kannan jota varmasti täällä moni toivoo sillä perustuslakivaliokuntakin tulkitsi tuota ihmisoikeussäännöstöä väljemmin kuin korkein oikeus

suomi edustaa parhaillaan vireillä olevissa jutuissa ihmisoikeustuomioistuimessa euroopassa sitä linjaa joka on otettu täällä eduskunnassa mutta joka oli vastoin sitä mitä korkein oikeus kesällä tuomitsi

eli suomi ajaa parhaillaan kovempaa linjaa kuin se kesäinen ratkaisu

vielä lisään edustaja zyskowiczin tuskaa sillä että nuo vireillä olevat jutut eivät suinkaan ole ainoat jutut vaan meillähän on myös lukuisa määrä satoja tuomioita veropetosasioissa jotka mahdollisesti puretaan ylimääräisellä muutoksenhaulla jos tämä korkeimman oikeuden kesäinen ratkaisulinja jää pysyväksi oikeustilaksi

täytyisi tunnustaa tosiasiat

erityisesti sillä edustaja rajamäki että me täällä vaadimme verorikollisten päitä vadille ei ole mitään merkitystä sille että meillä käytössä olevat tai mahdolliset keinot saada veroparatiiseista varoja suomeen eivät yksinkertaisesti riitä

aikaisemmin viittasitte ettei riittävästi mutta jatkuvasti viimeksi tänään olemme käsitelleet näitä uusia tietojensaantimahdollisuuksia uusia sopimuksia ynnä muita joilla pyritään avaamaan veroparatiiseja mutta kuten tämä liechtensteinin esimerkki osoittaa sitä rahaa on ulkomailla ja paljon eivätkä siihen paljon sopimukset auta

tunnustetaan tosiasia että meidän nykyiset keinot eivät riitä otetaan mielellään se raha vastaan jos nyt joku sitten suostuu sen tänne vapaaehtoisesti ilmoittamaan ja saadaan se vero kerrytettyä suomeen saadaan se varallisuus suomen kansantalouden piiriin ja korot maksettavaksi

tällä lailla siis päätetään oikeustilasta tämän lain voimaantulosta alkaen mutta samalla kun tässä mietinnössä on otettu kantaa näihin nyt oikeudessa vireillä oleviin ratkaisuihin on todettu että niiden osalta noudatetaan kulloinkin vallitsevaa oikeustilaa joka viimeksi muuttui kesällä korkeimman oikeuden ratkaisun myötä

moni meistä täällä toivoo että tuo nyt voimassa oleva linja muuttuisi näiden tapausten osalta esimerkiksi ihmisoikeustuomioistuimessa jossa suomi siis edustaa sitä aiempaa tiukempaa linjaa yhä tänäkin päivänä

arvoisa puhemies

edustaja rajamäki toi uutena asiana esiin tämän verotustietojen julkisuuden

hämmästyttävää ettei asia tullut esiin valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä jossa rajamäkikin oli koko ajan läsnä kahdessakin kokouksessa joissa tätä asiaa käsiteltiin

ei ole mitenkään kestävää väittää että esitys on hyvä jos enemmistö sitä kannattaa jos kuitenkin vähemmistö menettää täysin kohtuuttomasti niin kuin nyt tapahtuu

kun alueiden ja valtion ja niiden myötä toisten alueiden rahavirrat otetaan kokonaisuudessaan huomioon niin tätä esitystä ei arvoisa puhemies mitenkään voi pitää oikeudenmukaisena

toisaalta rinnastus voidaan tehdä lakiin sosiaalihuollon ratkaisujen julkisuudesta ja kun meillä sossunkaan ratkaisut eivät ole julkisia niin pitäisikö sitten verottajan ratkaisujen sellaisia olla

edustaja rajamäki viittasi siihen että verotuksessa siirryttäisiin täysin poikkeukselliseen menettelyyn tämän tehokkaan katumisen osalta ja siihen että suuria konnia kohdellaan eri tavalla kuin pieniä konnia

mutta rajamäki ei ehkä tunne sitä että meillä on rikoslaissa olemassa tällainen tehokkaan katumisen mahdollisuus jolla tarkoitetaan esimerkiksi sitä että kun pikkupoika näpistää karamellit

tai karamelli

bussin taustalla karamellipussin lähi alepasta niin kun hän sitten tulee katumapäälle ja palauttaa sen avaamattomana ennen viimeistä myyntipäivää ja vahinkoa ei tältä osin ehdi tapahtua niin hän voi välttää näpistysasian käsittelyn rikostuomioistuimessa ja tuomiot ja rangaistukset siitä

täysin samalla tavalla on tarkoitus menetellä tässä verorikosasiassa jossa kuitenkin on se erityinen problematiikka että verotusrikoksessa on nyt laissa määrätty jo yritys rangaistavaksi ja näin ollen tätä tehokasta katumista ei voi toteuttaa jos on jo aloittanut tämän tunnusmerkistön mukaisen toiminnan vaikka sitten ilmoittaisikin sen jälkikäteen

eikö ole kuitenkin parempi se että tuo monesti esimerkiksi vanhojen teollisuussukujen ulkomaille kertynyt varallisuus palautetaan kuitenkin jossakin vaiheessa tänne suomen verotuksen piiriin saadaan se varallisuus tänne esimerkiksi uudelleensijoitettavaksi suomalaisiin yhtiöihin ja toisaalta saadaan verot maksuun tästä taaksepäin ja näille veroille myös viivästysseuraamukset ja saadaan kaikki tuo varallisuus uuden verotuksen pohjaksi ja vero näistä edelleen maksuun kuin sitten se että se varallisuus jää ulkomaille nalkkiin

nyt tilanne on se että jos henkilö joka on vaikkapa saanut sukunsa varallisuutta haltuun ulkomailla veroparatiisiyhtiön kautta ilmoittaa sen suomeen seuraa siitä automaattisesti verorikostutkinta ja tuomio

ei tässä ole mitään järkeä

kun edustaja rajamäki vielä viittasi tuohon liechtensteinin esimerkkiin niin se jos mikä on osoitus siitä että tällaista tehokkaan katumisen ohjelmaa suomeenkin tarvittaisiin

aivan sattumalta kun yksi pankkivirkailija myi saksan viranomaisille tuon yhden pankin tietoja nuo tiedot australian kautta päätyivät suomeen ja suomi pääsi verottamaan muutamaa henkilöä saimme tiedon noista varoista

mikään sopimus ei olisi mahdollistanut sitä että nuo varat olisi tänne muuta kautta saatu mutta tällä tehokkaan katumisen ohjelmalla se olisi mahdollista

edustaja rajamäki toivoisin että vaikka on periaatteita niin ymmärrettäisiin kuitenkin realiteetit ja suhteellisuudentaju ja jos ei muuta niin ainakin suomalaisten veronmaksajien etu

maailmanlaajuinen talouskriisi edellyttää että jokainen hoitaa taloutensa vastuullisesti

makrotasolla umpikujaan ovat vaikuttaneet monissa ylivelkaantuneissa maissa liian helposti myönnetyt ja liian helposti otetut lainat

erilaiset pikavippifirmat käyttävät hyväksi ihmisten ahdinkoa ja hätää

siksi kysyn oikeusministeri henriksson

edustaja lohi toi esille yhden tärkeän keinon millä pyritään suitsimaan ylivelkaantumista ja velkaantumisongelmia nimittäin positiivisen luottorekisterin

minkälaiseen velkaantumiseen hallitus haluaa tavallisia suomalaisia kannustaa ja aikooko hallitus kieltää pikavipit kokonaan lailla jotta hädässäkään olevien suomalaisten tie ei olisi kreikan tie

itse asiassa hallitusohjelmassa olemme sitoutuneet siihen että positiivisen luottorekisterin käyttöönottoa selvitetään mahdollisesti vapaaehtoispohjalta jos se muutoin ei ole mahdollista

mutta edelleen korostaisin sitä että yhteiskunnan turvaverkot pitää rakentaa sellaisiksi että ketään ei pakoteta elämään velaksi varsinkaan näin kohtuuttomilla koroilla ja kuluilla

mitä

on myös totta kuten rajamäki totesi että koko eduskunta on jo budjettikäsittelyn yhteydessä viestinyt että haluamme hallituksen ryhtyvän välittömästi toimenpiteisiin pikavippikäytäntöjen ja villin markkinatalouden suitsimiseksi

miltei yksituumaisesti tässä salissa edustajat ovat näiden aloitteiden taakse sitoutuneet

arvoisa puhemies

kun ministeri räsänen jo kiitti omalta osaltaan ja jotta hän pääsisi ansaitulle iltavapaalle ja ennen kaikkea jotta edustaja rossi pääsisi sinne niin haluan ministerin puolesta todeta että tämä hallituksen esitys on yksimielinen hallituksen esitys

vain muutama markkinaliberaali kannanotto on tullut mutta tänä päivänä meidän markkinatalouteemme kuuluu myös vastuullisuus ja vastuullista on kantaa huoli sellaisista henkilöistä jotka eivät itse kykene velkaantumiskehitystään hillitsemään

arvoisa puhemies

moni ylivelkaantunut syrjäytyy ja ajautuu myös harmaan talouden piiriin

täällä on kuultu myös poliisikansanedustajia hallituspuolueista ja kehujakin on jaettu

nämä lakialoitteet eivät varmasti kaikkia ongelmia poista mutta ovat merkittävä askel jotta sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutuu

toivon että edustaja rossi seuraa jos ei nyt kuuntele niin ainakin seuraa sitten lähipäivinä tulevaa äänestystä tästä kysymyksestä

eikö vastuullista markkinataloutta ole se että kielletään elinkeinotoiminta jonka haitat ovat hyötyjä suuremmat

uskon että se valaisee sitä koetaanko hallituksen riveissä tämä esitys hyvänä vai huonona

entä onko hallituksen näköpiirissä muuta markkinoiden vastuuta korostavaa lainsäädäntöä esimerkiksi harmaan talouden piirissä

arvoisa puhemies

edustaja lohi on aivan oikeassa että kustannuksia suhteessa riskiin tässä on tarkoitus nimenomaan lisätä ja luotonantajan tulee kantaa riski toiminnastaan

nyt jos kulu ja korkokatoilla ja muilla rajoituksilla tuottoja lasketaan niin tietysti riski vastaavasti sitten kasvaa ja tämä asettaa luotonantajalle erityisen tarpeen selvittää näitä luotonottajan tietoja mikä osaltaan sitten parantaa tilannetta siltä osin että aivan kevytmielisesti henkilöt eivät enää jatkossa velkaantuisi tai velkaantuisi yli varojensa

mutta arvoisa puhemies halusin vielä sanoa kun keskustelun aikana on peräänkuulutettu hallituksen roolia niin oikeusministeri on nimenomaisesti ilmaissut että tämän kevään aikana tulee hallitukselta esitys jolla tätä pikavippitoimintaa suitsitaan

siitä johtuen olen tänään käynyt myös talousvaliokunnan puheenjohtaja pekkarisen kanssa keskustelun siitä että nämä kaksi lakialoitetta jäävät nyt odottamaan talousvaliokunnassa tuota hallituksen esitystä ja nämä kaikki aloitteet käsitellään sen jälkeen yhdessä vaan olisimme vaan olisimme

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään naisia lähetetään talous

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemän naisia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

edustajat turunen poissa keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään naisia lähetetään

sellainen väärinkäsitys että tällä lainsäädännöllä oltaisiin korvaamassa lakisääteistä eläketurvaa täytyy oikaista

eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona seitsemäs päivä kolme kaksituhattakaksitoista mahdollisine muine kuulemisineen

itsekin kun olen yhden eläkeyhteisön luottamuselimissä mukana niin on välttämätöntä tuoda tässäkin esiin että suomalaisten eläketurvasta tullaan huolehtimaan jatkossakin

jokainen työuraa pidentävä vuosi helpottaa sitä taakkaa joka näiden eläkkeiden maksusta tulee

se miksi tämä asia tulee nyt irrallisena eikä osana lakisääteisen eläketurvan uudistamistyötä johtuu yksinkertaisesti siitä että nyt halutaan nopealla aikataululla korjata tätä järjestelmää

tässä ei tuoda yhtään uusia verohelpotuksia

eräät puhujat peräänkuuluttivat sitä että yrittä jien yle maksu pitäisi nähdä osana laajempaa kokonaisuutta

toivon että sama huoli tuosta eläkeiän pidentämisestä mikä nyt on täällä myös vasemmiston suunnasta esitetty konkretisoituu päätöksenteossa sitten kun noita rantalan työryhmän esityksiä täällä käsitellään

itse asiassa yrityksiin kohdistuvat verot ja maksut kaiken kaikkiaan pitäisi nähdä siinä valossa että ihan jokainen sekä yksityisen että julkisen sektorin työntekijän tavallisen duunarin sairaanhoitajan maksama vero ja maksu on alun alkaen lähtöisin yksityisistä yrityksistä ja heidän maksamistaan palkoista ja niihin liittyvistä veroista

siksi tuntuu jotenkin kummalliselta että yritysten osuutta halutaan korostaa ikään kuin yhdenvertaisuusnäkökohdista suhteessa ihmisiin jotka saavat kuitenkin näistä yrityksistä palkat ja toisaalta verotulot jotka hyödyttävät koko yhteiskuntaa

tuo arvio perustui erityisesti keskustan ja perussuomalaisten puheenjohtajien ylistäviin arvioihin viimeisen vuoden ajalta